hallituksen esityksessä on rakenteiden ja palveluiden kehittäminen ollut yhtenä pääkohtana ja yleisperustelujen kohdalla käytäntö tekstistä löytyy kotikaupunkini kouvolakin hyvänä esimerkkinä

alihankkijayrityksiltä tulleiden viestien perusteella on nähtävissä että suuryritykset käyttävät tätä valta asemaansa häikäilemättä hyväkseen tässä vaiheessa

toivon että aselaki saa valiokunnassa hyvin laajan maltillisen mutta perusteellisen käsittelyn näiden kysymysten osalta mitä täällä salissakin on esitetty ja itsellänikin niitä on tässä pitkä lista

toivon että ne tulevat valiokunnassa käsiteltyä ja niihin sitten tehdään tarpeelliset korjaukset jotta suomessa pystytään ampumaurheilua metsästystä maanpuolustusjärjestöjen toimintaa harrastamaan niin kuin nykyisenkin aselain voimassa ollessa on pystytty

nyt suljetaan lukuinen määrä pieniä museoita

näin on tapahtunut kotiseudullani

toivonkin että hallitus puuttuu omistajaohjauksen keinoin valtion omistajayhtiöiden alihankkijoihin kohdistamiin käytäntöihin jotka vaikutukselta ja taantuma syvene jotka ovat vaikutuksiltaan taantumaa syventäviä

itse pitäisin parempana käytäntönä sitä että kuntaliitoksen jälkeenkin lähipalvelut pystytään turvaamaan ja tämmöisiin suuriin leikkauksiin ei mennä

tämä on tärkeä asia ja toivon että myös täällä salissa käytettäisiin maltillisia puheenvuoroja jotta saadaan aselaki valmiiksi ja sillä pystytään tulevaisuudessa harrastusta jatkamaan

hallintorakennetta meillä ei sen sijaan ole kevennetty vaan siellä on kuntaliitoksen kuuden kunnan organisaatio edelleen pystyssä

kysyn miten yleisellä tasolla voidaan vahvistaa taantumasta kärsivien alihankintayritysten asemaa suuryrityksiin nähden

metsäklusterin tulevaisuus kaiken kaikkiaan suomessa on iso kysymys

toivon että bioenergia asiassa hallitus etenee reippain askelin

se antaa mahdollisuuden erilaisiin ratkaisuihin eri puolilla suomea eikä sido kuntapäättäjiä toisaalta myöskään eduskuntaa tekemään tiukkoja linjauksia asukaspohjan perusteella

pidän tärkeänä sitä että tänään iltapäivällä ministeri pekkarinen vihki anjalassa koulutuskeskuksen jossa erilaisia bioenergiatuotantovaihtoehtoja tullaan tarjoamaan ja kouluttamaan näin ollen alalle uusia yrityksiä ja yrittäjiä

arvoisa puhemies

todellisuudessa täällä salissa istuu lukuisa määrä kuntapäättäjiä ja kuntapäättäjien on ainakin täytynyt tietää mikä on heinolan sairaalan tilanne koska ainakin omassa sairaanhoitopiirissäni merkittävä määrä hoitotoimenpiteitä on otettu pois heinolasta ja siirretty oman sairaanhoitopiirin toiminnaksi

arvoisa puhemies

salo kysyi millaista talouskasvua

jos tietäisin istuisin varmasti tuolla aitiossa mutta uskon että talouskasvun täytyy olla vähintäänkin sitä mitä se oli viime vuosikymmenen loppupuolella ja vuosikymmenen vaihteessa

mutta omaksi ratkaisukseni tarjoan myös että veropohjaa tulee laajentaa näillä muutamilla esimerkeillä ja haluaisin sitä kautta myös tämän vaikean tilanteen tulevaisuudessa ratkaistavan

tämä on ollut yksi osasyy siinä miksi heinolan sairaalan tilanne ajautui siihen tilanteeseen mihin se nyt sitten tänä talvena realisoitui

elikkä jos olisi niin että siellä ollaan vaalien toisen kierroksen jälkeen niin suomalaisethan sillä logiikalla olisivat edelleen siellä koska toista kierrosta odotellaan

toivoisin että täällä salissa syksyn mittaan esiteltäisiin hyvin laajasti tämän kainuun mallin hyvät vaikutukset nuorisotyöttömyyteen ja koulutukseen

siitä päätöksestä mikä on tehty aikanaan vuosien saatossa että on otettu ne potilaat sieltä heinolasta omaksi toiminnaksi on täytynyt olla päättäjillä tiedossa että se johtaa aikaa myöten siihen että heinolan potilasmäärä pienenee ja näin myös maksajien osuus pienenee ja jos se jää vaan pelkästään kelan toiminnaksi niin kohtalo on selvä

se on suomalaisten sotilaiden yksi tärkeimmistä tehtävistä ja suomen kansa on antanut kovimman uhrinsa nimenomaan turvaamalla norjalaisen lääkärin menon työpaikalle

terveydenhuoltolaki on uusi ja kovasti keskustelua aiheuttava asia myös täällä salikeskustelussa

kyllä minusta pitäisi olla realismia näissä puheissa

heti aluksi haluan kiittää ed

hän puki ehkä tärkeimmän asian tässä sanoiksi kertomalla meille että hallinto ja tuotantokeskeisistä tuotantotavoista pitää pyrkiä asiakaskeskeiseen tuotantotapaan

näin riviedustajana en vielä uskalla ottaa valtaa naapurivaltion päätöksentekoon mutta oman valtion asioihin ei pystynyt vaikuttaminen rekkaparkki välttämättä ja mihin unohtuneet pystyn vaikuttamaan

ja itse en tällä hetkellä ihan tarkkaan tiedä mutta jos tilanne on kuvaamanne kaltainen niin täytyy kantaa suurta huolta siitä että vammaiset saavat heille kuuluvan palvelun

arvoisa puhemies

it niin tässä nyt jo se olikin edistymistä ja hallinnalla miten peräkkäin minusta rekkaparkki on välttämätön ja uskon että kohta ministeri selvittää sen tarkemmin

ensihoitopalvelut sairaankuljetuksen järjestämisvastuu on kuitenkin asia mihin omassa puheenvuorossani haluan kiinnittää huomiota

siihen onko se riittävän hyvin perusteltu tässä vaiheessa sitten arvoisat valiokunnan jäsenet jotka toivottavasti tätä aloitetta pääsevät käsittelemään saavat lisävalaistusta antaa

se että onko siinä kela korvaavana osapuolena se täytyy sitten täältä talosta varmistaa että sen maksun mikä siitä on oikeus periä sitten myös kela maksaa ja näin ollen saatetaan vammaiset sinne kotiin asti

yleistä oikeuslaitosta ja sen toimintaa pitää kunnioittaa ja siinä minun mielestäni myös pukeutumisasia on tärkeä ja silloin pitää kasvojen olla kyllä näkyvillä

mutta se miksi perusteena siinä on tällainen erillinen korvaus johtuu siitä että liian moni vammainen asuu vielä kerrostalossa sellaisissa olosuhteissa joissa ei kenties ole hissiä tai jotain muuta apuvälinettä millä kotiin turvallisesti pääsee

sairaanhoitopiirit voisivat järjestää ensihoidon ja sairaankuljetuksen alueellaan tai osassa sitä seuraavilla tavoilla

hyvä oikein hyvä aloite

hoitamalla toiminnan itse järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistyössä alueen pelastustoimen kanssa tai toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa tai hankkimalla palvelun muualta julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta

ja totta

elämisen laatu on kuitenkin maaseudulla monesta muustakin asiasta kiinni kuin luonnonvoimista ja kiinnittäisin samaan huomiota kuin ed

vistbacka että jätevesiasioiden kuntoon saattaminen nostaa laatua maaseudun väen elintasoa

jotta väestökehitys pysyisi hyvänä ja positiivisena maaseudulla myös puhtaan veden saanti olisi syytä turvata joten kysyisinkin ministeri anttilalta

edustajat kiviranta kallis ja salo ovat puheissaan todenneet suurta huolta ja näin on todellakin että pk sektori on se joka suomessa on viime vuosina pystynyt työllistämään ja uusia työpaikkoja luomaan

onko asiakkaiden turvallisuus ambulanssin saatavuus tasavertaisesti toteutettavissa kaikkialla suomessa

metsänhoito ja perusparannustöihin esitetään lisärahaa

suomi on pitkien etäisyyksien maa

tämän tyyppisiä toimenpiteitä haluaisin vielä lisää

edelleen kysyn perään tulevatko kansalaiset tasavertaisesti palveluiden saatavuuden piiriin tässä uudessa järjestelmässä

arvoisa puhemies

suomi on rauhanturvaamisen osaava ja arvostettu yhteistyökumppani

monet erilaiset kokemukset niin yk kuin eu johtoisesti ovat antaneet meille sen kokemuksen ja arvostuksen jolle tämä atalanta on arvokasta jatkoa

kyllä mielestäni voi mutta on syytä muistaa että destian ja palmian tapausten ennakkoratkaisussa on todettu että julkinen liikelaitos tai yksikkö saa kiellettyä valtion tukea veroedut konkurssisuojan jos se toimii markkinoilla

sen lisäksi että suomi on tukenut somaliaa pääasiassa humanitäärisesti nyt suomalaiset ja miinalaiva pohjanmaa lähtevät mukaan tähän operaatioon jonka tavoitteena on merirosvouden ja rikollisuuden vähentäminen sekä vakauden lisääminen eräällä maailman vilkkaimmin liikennöidyllä merialueella

arvoisa puhemies

niin kuin tuossa tuli todetuksi yleiskeskustelua käytiin viime perjantaina asiasta ja verotililaki ja sen muuttaminen on kyseessä

pidän tätä tärkeänä ja pidän myös tärkeänä että kiinniotettuja merirosvoja ei tuoda suomeen oikeudenkäyntiä varten vaan asianmukainen käsittely käydään jossakin afrikan maassa toisin sanoen siellä tapahtuma alueella

näin ollen asiantuntijoiden mielestä ennakkoratkaisusta seuraa se että jos pelastuslaitosten halutaan olevan mukana tarjouskilpailussa pelastuslaitosten sairaankuljetus pitää yhtiöittää

pienten alkuhankaluuksien jälkeen sähköinen tiedonsiirto toimii hyvin ja näin ollen sähköinen kausiveroilmoituskin on se asia missä tässä pyritään menemään

haavisto käytti asiantuntevan analyysin somalian jemenin sekä alueella toimivien rikollisjärjestöjen tilanteesta ja se antaa meille kuvan siitä mikä tilanne somaliassa tällä hetkellä on

valtiovarainministeriössä valmistellaan paraikaa kuntalain muutosta jolla kunnille säädettäisiin yhtiöittämisvelvollisuus niiden hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla

mielestäni vain näin saadaan asioihin avoimuus riittävä läpinäkyvyys ja näin ensihoidon ja sairaankuljetuksen kilpailutus voidaan hoitaa ja se on tasavertainen yksityisen sairaankuljetuksen kanssa

käytännössä tämä paperinen versio esimerkiksi saa vain neljä arkipäivää ja sen on katsottu riittävän ilmoituksen jättämiselle

humanitäärinen työ on kaiken perusta ja on hyvä että suomi menee tähän atalanta operaatioon humanitäärinen kylki edellä

alueella tehtävä työ sitä parasta työtä ja ihmettelenkin perussuomalaisten kriittistä kantaa tähän koska siitä käy ilmi että he mielellään ottaisivat pakolaisia somaliasta tänne ja antaisivat sen avun minkä he todellisuudessa tarvitsevat kun he tällä tavalla vastustavat tätä ruokahuollon turvaamista sillä alueella

en pidä siitä näkemyksestä että pelastuslaitokset tulevat markkinoille ottaa rusinat pullasta systeemillä ja yksityinen joutuu hoitamaan haja asutusalueen ambulanssipalvelut

tasapuoliset ensihoito ja sairaankuljetuspalvelut kaikkialla maassa tulee taata myös tässä uudessa terveydenhuoltolaissa

on mielenkiintoista tietää mitä kuuluu näille supon ilmoittamille muutamille kymmenille taistelijoille jotka suomesta ovat jo lähteneet sinne ja tulleet takaisin mitä niille herroille tai rouville sitten kuuluu ja kuinka suomalaiset sitten joutuvat ottamaan vastuuta heistä kenties terveydenhoidossa ja tämmöisissä asioissa

kysynkin ulkoministeriltä

mikä tämän vakautuspolitiikan päällimmäinen tarkoitus mielestänne on

arvoisa puhemies

tässä selonteossa myös annetaan tuki sille että naapureiden kanssa on hyvä elää ja keskustella sovussa elikkä tämäkin luo tätä eurooppalaista vakauspolitiikkaa

ministeri niinistöä täytyy kiittää hyvästä vastauksesta kun kysyttiin näitä turvallisuuteen liittyviä asioita

suomalaisten on hyvä myös tunnistaa kriisinsietokyky ja varautua siihen mihin tässä selonteossa hyvin vastataan

mainitsitte siinä että on lähes mahdotonta hinnan puolesta ottaa lähiruokaa kouluruokailuun

minun mielestäni lähiruoka on erittäin edullista ja siksi näkisinkin että tämä kysymys pienteurastamoista olisi erittäin tärkeä hoitaa

se tukee lähiruoka asiaa mahdollisen hevosenlihan tuotannon kautta ja näin ollen katsoisinkin että huoltovarmuuden ja elintarviketurvallisuuden kannalta on välttämätöntä että huolehdimme tuottajien työhyvinvoinnista ja riittävästä tulokehityksestä

se on myös tärkeää muistaa

arvoisa puhemies

oma kannanottoni liittyykin siihen miksi niitä yrittäjiä rangaistaan jotka vielä käyttävät muuta kuin sähköistä tiedonsiirtoa

suhteen ollaan koko maassa tasavertaisessa asemassa on kohtuutonta että sille yrittäjäryhmälle joka tekee tiedonsiirron niin kuin kausiveroilmoitukset muutoin kuin sähköisesti tämä aika tiukentuu verrattuna siihen mitä se on ollut tähän asti kun on ollut kaksi viikkoa aikaa tehdä tämä ilmoitus

ilmoittamisestakin saan tietää missä on mielestäni

yritän ottaa sen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakin isälle mietinnön mukaisena lakiehdotuksen kymmenen käsittelun vähentää

aika kohtuutonta

arvoisa puhemies

ajoneuvoharrastus ei kuitenkaan rajoitu pelkästään museoajoneuvoihin vaan on olemassa myös muunlaisia useimmiten eri tavalla rakenneltuja harrasteajoneuvoja joita ei kuitenkaan käytetä liikenteessä normaalien ajoneuvojen tavoin

harrasteajoneuvot joita ei ikänsä tai rakenteeseen tehtyjen muutosten vuoksi voida rekisteröidä museoajoneuvoiksi tulevat varsin kalliiksi omistajilleen vaikka niillä ei välttämättä kyetä liikenteessä ajamaan määrällisesti paljon enemmän kuin museoajoneuvoillakaan

tässä tuli jo muutamia perusteita mutta haluan hiukan valaista vielä harrasteajoneuvon ja museoajoneuvon välisiä eroavaisuuksia

siinä on eri automerkeillä omat harrastekerhonsa ja se saa laajaa hyväksyntää kun museoajoneuvoilla ajellaan tuolla ympäri suomen raittia

se on myös monella tavalla kulttuurihanke kertoohan se autoilun historiasta ja kylien ja ihmisten elämästä monella eri tavalla

toivonkin että sitä lakialoitteeni pohjalta tarkistellaan

tyypillisimpiä harrasteajoneuvoja ovat jenkkiautot mutta myös eurooppalaiset ja tänä päivänä jopa itäautot

ja on meistä varmaan monella myös niin sanottu kesä mersu joka halutaan pitää hyvässä kunnossa mutta sillä ajellaan vaan muutama viikko tai kuukausi kesällä

lakialoitteeni tavoitteenahan on ajoneuvoverosta vapaus tai osittainen huojennus näille harrasteajoneuvoille

on totta että tietojärjestelmät ovat sen laitoksen toiminnan kannalta tärkeitä mutta itse näkisin että ammattitaitoinen henkilöstö on kaikkein tärkein osio toimivan hätäkeskuksen tilalla

se on huomattu viime aikojen uutisissa kuinka suuri merkitys on sillä miten henkilöstö hätäkeskuksessa vastaa sille apua tarvitsevalle soittajalle ja tätä silmälläpi täen näkisin tämän henkilöstön tärkeyden

esimerkiksi kouvolan hätäkeskuksen tehtävänkuvaus on tällä hetkellä vielä aivan alkutekijöissään ja tämä on minusta tärkeä määritellä ensin ennen kuin kokonaisuudessaan tämä lukumäärä tiputetaan

arvoisa puhemies

kiitos ed

joten kyllä se oli minusta aika lähiruokavastainen lause